minä olen samaa mieltä siitä että jotta se elo yhteisessä valuuttaunionissa kunnolla onnistuu niin se onnistuu kaikista parhaiten silloin jos on olemassa yksi valtio tai vähintäänkin yksi liittovaltio joka tekee finanssipoliittiset ratkaisut jnp

minä en nyt kyllä usko sellaiseen ei suomi ole sellaisessa ilmastollisessa tilassa että joka puolella suomea yhtä aikaa

jos on joku alue jonka oma tuotanto ei riitä pysymään tavallaan siinä samassa rahaunionissa mukana niin silloin se alue toimii niin kuin normaalisti maa jolla on heikompia alueita ja vahvempia alueita

mutta silloin jos ollaan erillisinä kansallisvaltioina joilla jokaisella on oma finanssipolitiikka se tarkoittaisi sitä että meidän pitäisi ellei konvergenssiä tapahdu osan koko ajan vuodesta toiseen rahoittaa siinä samassa valuutta alueessa niitä maita jotka eivät pysty sitä konvergenssiä saamaan taloutensa kaikkinaista lähestymistä edistämään siihen keskimääräiseen euroalueen talouspolitiikan koko kuvaan

kuinka paljon se tarvitsee säätövoimaa että se tuuliteho saadaan niin kuin maksimaalisesti irti

tuossa edellisessä tehtävässäni jota en viitsi sanoa nimeltä ääneen selvitytin tämän koska siinä valmistelutyön yhteydessä oli erimielisyyksiä siitä näitten asiantuntijoitten kesken

tämähän on se ongelma ollut ja tämä tulee jatkumaan edelleen tulevaisuudessakin niin kauan kuin ollaan ja toivottavasti ollaan erillisessä finanssipolitiikassa ei mennä liittovaltioon jnp

vaikka nyt jostain syystä onnistuisikin tämä kreikan hoito vaikka nyt jostain syystä onnistuisikin sitten vielä muiden kriisimaiden hoito niin väitteeni kuuluu että siitä perusdilemmasta mikä on siitä seurauksena että jollakin alueella on yhteinen valuuttapolitiikka mutta erillinen finanssipolitiikka tämä epäyhtälö on äärimmäisen vaikea ratkaista

tämä vähän kuvaa sitä

minä en ihan sitä ymmärtänyt mutta näin käytännössä tämä asia on

muuten yhdyn edustaja jaskarin huoleen siitä että kyllä ympäristöministeriössä nämä melurajatkin nyt sitten yritetään laittaa tosiaan

sen kanssa ollaan jatkuvasti ongelmissa ja sen vuoksi tullaan jatkossakin näkemään monenlaisia harmeja jos tästä harmista mikä nyt on päälle kaatunut joku päivä vielä selvitään

arvoisa puhemies

edelliseen puheenvuoroon liittyen voi sanoa että kyllä ikäihmiset ovat sen elämäntilanteen missä nyt ovat ja toimeentulon siihen elämäntilanteeseen ansainneet

he ovat tehneet oman osuutensa suomalaisessa työssä paitsi tienanneet itselleen jokapäiväisen leivän silloin kun ovat olleet leivän syrjässä kiinni työssä ollen myöskin säästäneet eläkepäiviä varten

meidän tehtävämme on nyt huolehtia siitä että nämä eläkkeelle ehtineet ihmiset saavat sen jokapäiväisen toimeentulon ja ovat mukana siinä suomen yhteisessä hyvässä jota hyvää toivon mukaan jatkossa kansalaisille voitaisiin osoittaa

arvoisa puhemies

kun kuunteli jonkun aikaa pääministeriä ei valitettavasti ollut koko päivää tilaisuutta kuunnella mutta hänen loppuhuipennustaan kylläkin viesti tuntui olevan suurin piirtein se että kyllä niin paljon on tehty kaikki mahdollinen on tehty aivan erinomaisesti suomessa hänen johdollaan hänen pääministerin joka on päättänyt että tästä lähdetään muille maille ja jonka vanavedessä yli puolet hallituksesta aikoo seurata pois tuolta ministeriaitiosta juuri vähän ennen sen kaiken työn mitä he ovat tehneet ainoaa mittaria jolla mitataan oikein kunnolla se miten hyvin on onnistuttu

hyvällä omallatunnolla ja iloisin mielin varmaan voisi lähteä jos tulokset kaikesta siitä mitä tehty on olisivat sen väärttejä että iloon ja sellaiseen mitenkä nyt sanoisikaan hyvään fiilikseen lähteä olisi kunnon ainekset

yksi vuosi oikein huonosti ei haittaa mitään mutta koko suomen nykyaikaisen taloushistorian aikaan siis kertaakaan sodan jälkeen kertaakaan sodan jälkeen suomen kansantuote ei ole supistunut kolmea vuotta peräkkäin

arvoisa puhemies

liittyen edelliseen puheenvuoroon edustaja savolan puheenvuoroon keskustalla todella tässä on ihan oma hyvä paitsi lakialoite myöskin määrärahan lisäysesitys

ehkä tässä kannattaa kuitenkin sen verran muistaa että tällainen järjestelmähän on olemassa jo mutta se on vain näillä tukialueilla itä ja pohjois suomessa ja niillä paikkakunnilla tai seuduilla jotka ovat olleet viimeisten vuosien aikaan rakennemuutosmenettelyn piirissä

tätä kaikkea taustaa vasten se lentoon lähtö mistä pääministerin esiintyminen iltapäivällä täällä oli selvä merkki tuntuu lyhyesti sanottuna aivan käsittämättömältä

hallitus on tehnyt yhtä ja toista yrittänyt sillä on ollut uljaita tavoitteita omasta mielestään kansakunnan mielestä ihan alusta lähtien pieleen menneitä kuten suurkuntahankkeet kuten omat sote ratkaisumallinsa isäntäkuntineen kaikkineen

mutta keskustan aloite on sikäli tarpeellinen että se laajentaa koko maahan sen ja ottaa vielä nämä nuoret jotka olivat tässä vahvasti esillä erityiseen hoitoon niin sanotusti

tulin tähän puhujakorokkeelle sen takia että kuuntelin edustaja hemmilän puheenvuoron siitä mitä uusiutuvan energian kanssa oltaisiin tekemässä hänen tietojensa mukaan

nyt hallitus puhuu luettelee kaiken näköisiä sellaisia asioita joita kehyspäätöksen yhteydessä on kirjattu joiden toimeenpano kuitenkin juuri siinä hetkessä ja sillä hetkellä kun ministerit täältä lähtevät lähes kaikkien on tällä hetkellä vielä kesken

kun kimmo sasilla on minun jälkeeni puheenvuoro minä toivoisin että kimmo sasi kertoisi pöytäkirjoihin mitä kaikkea hallitus on ihan oikein tehnyt sen ovat tienneet pakettiin

ymmärsin myöskin niin että hän mielellään näkee nimenomaan biouusiutuvan sellaisena päävaihtoehtona millä suomen uusiutuvan velvoitteet hoidettaisiin

aika näyttää moniko niistä menee satamaan ja vielä toinen aika näyttää sen kuinka paljon niistä lopulta on apua siihen että suomi tästä nousee

arvoisa puhemies

vielä kun aikaa on vähäinen niin hyppäämättä enempää nyt siihen mitä kaikkea olisi voitu tehdä mitä kaikkea pitäisi tehdä ja niin poispäin minä yhdyn erittäin vahvasti kaikkeen siihen mitä eero lehti omassa puheenvuorossaan täällä sanoi

kyllä ne pullonkaulat tällä hetkellä ovat osaaminen tutkimus ja kehittämistyö sen uuden innovaatiopohjan vahvistaminen josta vain voi nousta sellaisia uusia tuotteita ja menestystä millä suomi maailmassa pärjää

mitä tulee vielä ministeri siihen olisiko suomen jos olisi edes sellainen kohtuullinen ratkaisu saatu joku miljoona tonnia kaatanut tätä ympäristösopimusta nyt arvoisa ministeri minun on kyllä äärimmäisen vaikea sitä ymmärtää

minä toivon että hän kertoo onko tämän hallituksen aikaan nettomääräisesti lisätty rahaa tutkimukseen kehittämiseen nimenomaan tähän innovatiiviseen yritysten kannalta tärkeään kehittämistoimintaan julkista rahaa vaiko ei

sitten on erikseen tämä sähkön muuttuvahintainen tuotantotuki

arvoisa puhemies

tai jos sellainen vaara olisi ollut olemassa koko porukan kanssa niin kyllä sen olisi voinut siinä paikan päällä sopia ja jakaa sen potin ihan eri tavalla euroopan unionin maiden kanssa

minä väitän että ei ole lisätty vaan on vähennetty eikä ihan vähän vaan kymmenillä miljoonilla euroilla

sitten on erikseen näitten pienten yksiköitten syöttötariffi esimerkiksi sahojen yhteydessä kun tuotetaan sähköä chptä jnp

eiväthän ihmiset mitenkään ymmärrä että esimerkiksi kreikassa ja espanjassa syntyy sikäläisistä metsistä jotka on suurin piirtein kaikki hakattu ikään kuin nielua ja meillä ei

ja sitten kivihiililaitokset kun korvataan nimenomaan puupohjaisella vaihtoehdolla niin myöskin siihen tarvitaan tätä puulle julkista tukea

eihän tämä mitenkään tällä tavalla voi mennä

minä toivon totta kai ja siinä yhdyn ihan ajatuksiin mitä täällä on esitetty että te todella onnistuisitte nyt euroopan unionin jäsenmaiden kanssa saamaan jonkunlaisen kliirauksen tähän aikaiseksi ja siinä uskon että oppositio tukee

jos hallitus aikoo leikata kaikki uusiutuvat pois niin silloinhan tuo on mahdollista mitä täällä edustaja hemmilä aikaisemmin puhui

mutta älkää ihmeessä kehuko tätä sopimusta

se saa nekin karvat pystyyn mitkä eivät välttämättä meinaa noustakaan tässä tilanteessa kyllä jos tätä tällä tavalla kehuskelee

minä toivonkin kun kohta minun jälkeeni on puheenvuoro edustaja tynkkysellä että hän nyt kertoisi ja lupautuisi olemaan se vahva tukijalka joka huolehtii siitä että hallitus ei nyt lähde ihan joron jäljille kerta kaikkiaan

te olitte mukana ja vaaditte paljon enemmän itse asiassa uusiutuvien vaihtoehtojen käyttöönottoa ja paljon suurempaa uusiutuvan pakettia mutta mehän löysimme kompromissin siitä kohdasta mistä löysimme

mutta se että te nyt sitten olette leikkaamassa näitä tukia on minulle kyllä äärimmäisen vaikea ymmärtää ja käsittää

puuttumatta moniin muihin sellaisiin seikkoihin jotka erottavat ruotsin ja suomen menestystaipaleen minä haluan kuitenkin puuttua nimenomaan tähän että miksi kun sanoitte että rahapolitiikalla tai valuuttakurssipolitiikalla ei ole ollut merkitystä sille

mitä vielä tulee edustaja hemmilän puheenvuoroon siitä että pitäisi kaikki se tuki käyttää edullisempaan energiavaihtoehtoon uusiutuvaa koko järjestelmähän on rakennettu juuri tälle ajatukselle

kyllähän ruotsin sekä metalliteollisuuden että metsäteollisuuden kannalta oli hirveän iso asia se että ruotsi oli emun siis euron siis yhteisen valuuttajärjestelmän ulkopuolella

sen jälkeen on nimenomaan biopohjainen uusiutuva energiaraaka aine ja sitä me päätimme ottaa lisää niin paljon kuin vaan suinkin metsäteollisuus ikipäivänä hyväksyy

kyllä näissäkin oloissa tarvittaisiin vahvaa valtion mukaantuloa sen osaamisen johonka on pantu rahaa muuttamiseksi uusiksi tuotteiksi ja tuotannoksi suomessa

perinteisesti historiallisesti on suomessa talouden joustoon ollut käytettävissä teoreettisesti kaksi mahdollisuutta

tämä on väärä linja

se tuki minkä se tarvitsee jotta tuo määrä saadaan käytettäväksi energiapuuta mitoitettiin sen suuruiseksi mistä äsken tässä kerroin

ja kun nämäkään vielä eivät riitä sen uusiutuvan velvoitteen hoitamiseen niin sitten se loppu ajatuksellisesti tulee tuulienergialla ja se vaatii todellakin enemmän tukea kuin bio tai vesivoima konsanaan vaatii

työmarkkinat eivät juuri ole joustaneet ja nyt sitten sen jälkeen kun euroon liityttiin ei myöskään valuuttakurssi elikkä ei myöskään meidän oma valuuttamme ole joustanut ei ollenkaan

sellainen tilanne tämäntapaiselle kansantaloudelle mitä suomi on jossa kumpikaan näistä joustomekanismeista ei jousta eivät työmarkkinat eikä yhteinen valuutta on kova juttu

siinä jutussa selviytyy vain sisäisen devalvaation kautta ja meillä ei ole vielä sisäisen devalvaation onnistumisen historiaa

sitä yritettiin sorsan johdolla silloin kun itsekin olin sisäministerinä ahon hallituksen aikaan ja sitä nyt on yritetty joskus muulloinkin ehkä mutta selväsanaisimmin nimenomaan silloin

tässä mielessä se että ruotsi on euron ulkopuolella on tasoittanut ruotsin tietä niitten heittelehtimisten niitten kuoppien yli mihinkä ruotsikin olisi pudonnut

me menestyimme me hyödyimme jossakin vaiheessa eurosta

se pitää ilman muuta sanoa

näinhän se oli että silloin todettiin että mikäli hiilen kehitys on sellainen että tämä kilpailukyky puulle ja turpeelle voidaan turvata ja niin poispäin niin sitten myöhempinä vuosina ja niin poispäin

arvoisa puhemies

sitä on tässä tämän päivän aikaan ihmetelty mikä se perussuomalaisten kanta oikein on ja kyllä äskeinen turusen puheenvuoro viimeistään sen paljasti että pohjimmiltaan perussuomalaiset ovat hallituksen kanssa samalla kannalla

arvoisa puhemies

jos mies on mikä liekään rahoitusekonomisti niin ehkä hän nyt pystyy meitä muita merkittävästi opettamaan mutta siinä kannattaisi kuitenkin olla vähän varovainen ettei mene nyt tekemään ihan mitä tahansa tulkintoja

perusterveydenhoidon kytkeminen tähän on paljon parempi ratkaisu kuin sairaanhoitopiirien hävittäminen ja erikoissairaanhoidon lynttääminen suuren maakunnan keskuskunnan hoidettavaksi ei niin vaan meidän mallillamme yksityisen kunnan vaikkapa sen pihtiputaan rooli on sitten hankkia tilata ne palvelut siltä keski suomen maakunnan käsittävältä terveydenhoidon piiriltä

niin varmemmaksi vakuudeksi sanon että sen keskustan paperin siinä asiassa kirjoitin minä

silloin jos tapahtuu oikein eurosta ulosmeno nämä sijoittajat kärsivät ihan totta paljon enemmän kuin ne nyt kärsivät niissä ratkaisuissa joita tässä nyt on tulossa ja niiden kotimaiden hallitukset saavat vastata niistä kärsimyksistä joita näille tulee

on ilman muuta selvää että imf olisi keskeisessä vastuussa kreikan uuden alun rakentamisessa minkä kreikka aloittaisi jos sille oma valuutta drakma tulisi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu

edustaja

panu h

arvoisa puhemies

olen kyllä aika monessa asiassa samaa mieltä kuin edustaja kimmo sasi edellä ja varsinkin siinä miten äsken edustaja lehti hahmotteli sitä miten pitäisi tai ainakin miten voitaisiin tässä tilanteessa toimia

se tähtäsi vientiin

ja sitten kun ei se auttanut niin sitten tupo puututtiin siihen tai on avattiin ovet nimenomaan rahapolitiikan ratkaisuille ja valuuttakurssipolitiikan ratkaisuille no rahapolitiikkaahan se on sekin ja sitten annettiin silloisen valuutan devalvoitua

me tarvitsimme toisin sanoen sen kilpailukyvyn nopeaa parantamista ja me teimme niitä toimia siis ensinnäkin verouudistuksen aikaisemmin oli tehty avoir fiscal järjestelmä

sitten me menimme täysin yksinkertaiseen yhdenkertaisesti verotettuun järjestelmään joka oli erittäin radikaali siinä vaiheessa toimenpiteenä

mutta me siinä tilanteessa uskalsimme sen tehdä ja se toimi aivan valtavan erinomaisen hienosti niitten ensimmäisten vuosien aikaan kun se otettiin käyttöön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puolentoista vuoden ajan kun te olette tätä kuntarakenne ja sosiaali ja terveyspalvelu uudistusta yrittäneet viedä eteenpäin on tullut toinen toisensa jälkeen uudenlaisia esityksiä

minä yritän sanoa että lääkkeet kussakin talouden tilanteessa maailman ja maakohtaisessa talouden tilanteessa pitää valita sen sairauden ja sen tilanteen mukaan

arvoisa ministeri eri puolilla suomea on nyt hankkeita joissa kunnat valmistautuvat lyöttäytymään yhteen niissä asioissa ja niissä tehtävissä joissa vaaditaan isoa väestöpohjaa eli erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhoidossa ja näihin tukeutuvassa sosiaalitoimessa

siellä valmistellaan esityksiä joissa mennään maakunnalliseen ratkaisuun näiden palvelujen hoidossa

minun viestini tässä on että myös tähän tilanteeseen missä nyt ollaan ja nyt en puhu vain suhdannetilanteesta vaan ihan tällaisen maailmantalouden ja tällaisen talouden logiikan tilanteeseen miten maailmanmarkkinat toimivat ja mitkä ovat talouden perusfundamentit joiden varassa maa joko menestyy tai ei menesty pitää tunnistaa ne fundamentit minkä pohjalta voidaan menestyä ja rohjeta tarttua niihin

jos kunnat tekevät näin lupaatteko te että te jätätte nämä kunnat rauhaan ja sallitte näiden rakentaa ratkaisut joissa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito rakennettaisiin tällaisen maakunnallisen ratkaisun pohjalle

lupaatteko jättää nämä alueet rauhaan jos ne sitoutuvat ja ryhtyvät tähän toimeen